meillä on huutava tarve saada tähän uusiutuvan energian tukipakettiin rahoitus ja siihen windfall voittojen verotus olisi antanut suuria mahdollisuuksia

ministeri pekkarinen on sen meille monta kertaa luvannut ja kun sdp on tehnyt siitä myös oman lakialoitteensa ja sisällyttänyt sen myös vaihtoehtobudjettiinsa joudun kysymään missä ihmeessä tämä windfall voittojen verottaminen viipyy

se tarkoittaa tämän vaalikauden aikana yli miljardin euron rahoitusta joka olisi voitu käyttää uusiutuvan energiantuotannon vauhdittamiseen joten mielestäni olisi perusteltua että eduskunta kysyisi tässä asiassa sen perään että ne rahoituslähteet jotka ovat olemassa jotka ovat mahdollisia jotka on moneen kertaan täällä todettu että ne nauttivat kannatusta käytettäisiin myös hyväksi

arvoisa puhemies

jatkan vielä tätä verotusasian käsittelyä koska se verotuksen kautta tuleva raha on tietysti eläkeläisen kannalta ihan samanlaista rahaa kuin asumistuesta tai eläkkeestä tuleva raha se loppusumma ratkaisee

olen ollut kyllä äärimmäisen yllättynyt että hallitus olisi todellakin kääntämässä tätä monen vuoden voi sanoa vuosikymmenen aikaista yhteisymmärrystä että eläkeläisiä kohdellaan verotuksessa samalla tavalla kuin työssä olevia

onko tämä ensinnäkin totta että tämmöinen veromuutos tullaan tekemään että veroratkaisut eriytetään eläkeläisillä ja työssä olevilla ja oletteko miettineet mitä tämä tarkoittaa eläkeläisten toimeentulon kannalta ja oletteko valmiita esittämään että tämä korjattaisiin ja että pidetään siitä kiinni että eläkeläiset maksavat sen saman veron mukaan kuin työssä olevat

jäin vaan pohtimaan tätä ministeri kataisen ilmoitusta siitä että tämä hallitus on parantanut sosiaaliturvaa enemmän kuin kolme edellistä yhteensä

tässä keskustelun kuluessa on harmittavan vähän käsitelty tämän asiakokonaisuuden periaatteellista merkitystä meidän eduskunnan aseman ja eduskunnan päätösvallan kannalta

mutta jään odottamaan että tämmöinen selvitys tehdään ja luotan siihen että sitä ei tee kuitenkaan helsingin sanomat keskustan sille toimittaman aineiston pohjalta niin kuin sunnuntain lehdestä saatiin lukea yhden sortin rimanalitus

on syytä siis palauttaa mieleen että nyt on todellakin tehty vaalikauden historian tärkein päätös kauaskantoisin päätös mitä yksikään tämän hallituksen tai sen edeltäjän vanhasen kakkoshallituksen päätös on ollut

tämä sopimuskokonaisuus joka nyt euroryhmän kokouksessa on tehty ulottuu vaikutuksiltaan vaalikauden ylitse ja pitää sisällään erittäin monia asioita joita ei ole ollut välikysymyksen kautta mahdollisuus avata

kysymys ei liity päivän aiheeseen joten emme ota siihen liittyvää vastausta

toisin kuin vielä jonkin aika sitten kun sanottiin että velkajärjestely on poissuljettu nythän tosiasiassa euroryhmän kokouksessa tehtiin velkajärjestely kreikan kohdalta eli pidennettiin kreikan maksuaikoja alennettiin korkoa

mutta tämä velkajärjestely tapahtuu vain veronmaksajan ja julkisen rahan luottoihin eli vain euroopan unionin ja jäsenmaiden euromaiden antamiin luottoihin

tässä keskustelussa ei ole käsitelty sitä erittäin merkittävää muutosta aikaisempaan että on hyväksytty se periaate että tästä vakausrahastosta voidaan jatkossa mahdollistaa maiden liikkeellelaskemien joukkovelkakirjalainojen suora ostaminen

eli tästä eteenpäin on siis mahdollista että ostetaan suoraan vakausrahaston toimesta valtioiden liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja ja ryhdytään rahoittamaan jäsenmaita

kai se tarkoittaa sitä että vastuullisuutta on se että ne jotka aiheuttavat ongelmia vastaavat niistä asioista eivätkä tule veronmaksajan pussille

niin minä olen aikaisemmin ymmärtänyt vastuullisen markkinatalouden enkä niin että jos jätät hommasi hoitamatta ja otat isoja riskejä ja sitten teet isoja voittoja ja ne riskit realisoituvat niin sitten tullaan veronmaksajan piikkiin

tämä on tietysti ehdollista mutta ei poista sitä että se on merkittävä muutos aikaisempaan politiikkaan josta keskustelu tämän välikysymyksen kautta ei ole ollut mahdollista

on syytä jatkaa tätä keskustelua aamupäivän osalta kun täällä puhuttiin siitä mitä suomessa on tehty versus mitä muualla on tapahtunut ja ministeri antoi sen kuvan että täällähän on tapahtunut ihan sama kuin saksassa ja ranskassa

on kysymys siitä millä ehdoilla tätä pysyvää vakausrahastoa ollaan tässä luomassa joten pidän suurena puutteena parlamentarismin kannalta että eduskunnalla ei tähän mennessä ole ollut puoluekantaan katsomatta kykyä sanoa että tällaisten asioiden täytyisi tapahtua niin että hallitus tuo koko linjansa eduskunnan käsittelyyn ja pyytää sille koko linjalle tukea eduskunnalta

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää toisesta ministerin vastuualueesta kulttuurista kysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

perjantaina rahoitusalaa edustava finanssialan keskusliitto fk julkisti lausuman jossa se ilmaisee tukensa kreikka suunnitelmalle ja suomen hallituksen pyrkimyksille sen nopeaan toteuttamiseen

kuulemme ensialkuun sosiaali ja terveysministeri rädyn puheenvuoron ja peruspalveluministeri huovisen puheenvuoron ja sen jälkeen katsomme miten keskustelu etenee

sen jälkeen on pääministeri kiviniemi viime lauantaina euromaiden huippukokouksen jälkeen tullut sanomaan että hän on neuvotteluissa torjunut takausvastuiden kasvattamisen piti suomen suurena saavutuksena että niitä ei tulla kasvattamaan

tästä yhteiskuntasopimuksesta on nyt erittäin monta kertaa puhuttu mutta toivoisin että on nyt täysin selvää että täällä koko oppositio toivoo että tämmöinen sopimus voisi syntyä

se on tietysti linjassa sen kanssa mitä ministeri pekkarinen ja ministeri väyrynen ovat aikaisemmin sanoneet mutta nyt on käynyt ilmi että eilen euroryhmän kokouksessa on euroryhmän maiden toimesta valmisteltu takausvastuiden kasvattamista

mutta olemme huolissamme siitä käänteestä jonka tämä sopimus on saanut kun se on muuttunut kiristyspaketiksi joka lavataan palkansaajien niskaan

siitä on julkisia lausuntoja vaikka kuinka paljon alkaen euroryhmän puheenjohtajan luxemburgin pääministeri junckerin lausunnosta

siksi siteeraan teidän edustajakollegaanne arvostamaani yritysjohtaja kansanedustaja eero lehteä joka sanoo että neuvottelut täytyykin käydä sillä tavalla että laitetaan pallo sinne vastapuolen rangaistusalueen sisälle ja sitten ryhdytään potkimaan palloa

nyt tänään kun kuunteli pääministeriä siitä jäi se käsitys että hän on palannut lausuntoihin ennen viime lauantaita ennen ministeri pekkarista ja ennen ministeri väyrysen ulostuloa eli suomen vastuiden kasvattaminen onkin mahdollista

minimi mitä voi edellyttää on että hallitus jolla on paras tieto ja käsitys siitä mitä eri maissa tapahtuu kertoo mikä sen kanta on

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt tämä on pahasti auki epäselvää ja hallituksen ministereiden keskenään ristiriitaiset lausunnot eivät luo luottamusta siihen että hallitus itse tietää mitä se on tekemässä

tähän saakka eduskunnassa on ollut vuosikymmeniä kestänyt erittäin merkittävä yhteisymmärrys siitä että me tarvitsemme vapaan riippumattoman eduskunnan alaisuudessa toimivan mutta ilman poliittista sisältöohjausta toimivan kansallisen yleisradioyhtiön

korkeaojan johdosta että meillähän oli se tilanne edellisen hallituksen aikana ja ylipäänsä näihin vakaus ja kasvusopimuksiin liittyen että ne eivät olleet yksimielisyyspäätöksenteon kohteena vaan niissä syntyi todellinen asetelma jossa täytyy ottaa tietysti vahvemmin huomioon se mitä kantoja muilla on

ja jotta siihen voi luottaa ja toimittajat voivat luottaa siihen että heillä on tämä riippumattomuus niin hallitus ei tee päätöksiä yleisradion asioista vaan ne ratkaistaan kaikkien puolueiden niin hallitus kuin oppositiopuolueidenkin läsnä ollessa

ylen ohjelmatuotannon laajuudesta voidaan keskustella mutta he jotka paneutuvat tähän asiaan ja selvittävät kansallisen yleisradioyhtiön menestymisen edellytykset aika nopeasti huomaavat että ei voi olla semmoista yleisradioyhtiötä joka lähettää vain suoraa lähetystä ja nauhoitusta eduskunnan istuntosaleista

eli jos lähdetään siitä että ainut mitä yleisradio saa tehdä on se että siellä on tätä tuimaa asiaa aamusta iltaan mutta sitten urheilu on jo aika lailla vaarallista puhumattakaan jos on joku huumoriohjelma ja aivan erityisesti jos siellä nauretaan poliitikoille niin sitten se on jo menoa ohi rajan ja että yleisradioyhtiö ei voi lähettää mitään muuta kuin suomen kielellä esitettyä ohjelmaa että ei saa olla tekstitettynä yhtään englannin kieltä tai ruotsin kieltä niin aika mahdoton tilanne

siitä lähtien kun pääministeri kiviniemi otti pääministerin tehtävät on ollut tosi pitkä lista asioita kuntien valtionosuusuudistuksesta vanhuspalvelulakiin ja tuntijakouudistukseen ja niin edelleen

sehän tarkoittaa että me kaventaisimme ihmisten käsitystä maailmasta ja sitten lisäksi se johtaa totta kai siihen että jos siinä valikossa ei ole mahdollisuutta aidosti seurata koko maailman tapahtumia joihin kuuluu kulttuuri ja myös viihde niin sitten yleisö katsoja ja kuuntelijamäärät tulevat alas ja sitten kun ne tulevat alas tullaan sanomaan että eihän tätä loppujen lopuksi oikein kukaan katsokaan miksi tätä rahoitetaan ja sen jälkeen todetaan seuraavaksi että eikö tämä voitaisi lopettaa oikeastaan kokonaan

ja kun vähän aikaa juttelee alan osaajien kanssa niin huomaa että se on aika looginen ketju että jotta yleisradio on koko kansan radio niin kyllä se tarvitsee sinne myös urheilua

kyllä siellä on suomelle varattu tuoli ja on haluttu että siellä saa olla vain pääministeri ei presidentti ja silloin kai pääministerillä pitää olla jokin kanta

mitä tulee sitten ohjelmatuotannon kustannuksiin niin siihenkin kun tutustuu niin huomaa alta aikayksikön että ulkomainen ohjelma on ikävä kyllä huomattavasti halvempaa kuin tämä kotimainen

maaliskuuta arvoisa keskusta teillä on totuuden hetki

menettekö te ministeri pekkarisen ja ministeri väyrysen tietä vai valitsetteko sen tien jota valtiovarainministeri katainen parhaillaan on tekemässä eli valmistelemassa takausvastuiden nostoa

jos tehdään kotimaista tuotantoa niin kuin yleisradio tekee ja sen pitää myös määräysten mukaan tehdä niin sehän on kallista tietenkin verrattuna siihen että ostetaan tätä amerikkalaista joka myydään siis miljardeille ihmisille niin eihän siitä nyt sitten enää kun pannaan hiukan lisää suomeen montaa euroa per minuutti hinnaksi tule

eli jotta yleisradio pärjää niin sillä täytyy olla monipuolinen tämä repertuaari ei siitä voida tehdä vain puolueiden tiedotteiden julkaisuareenaa

tai kun siirryttiin väritelevisioon oltaisiin sanottu että kyllä yleisradion pitää pysyä mustavalkoisena ettei se nyt vain ryhdy kilpailemaan kaupallisten toimijoiden kanssa ja vie leipää niiden suusta

nimenomaan ajatus on se että me tarvitsemme kansallisen yleisradioyhtiön joka on riippumaton ja johon voi sillä tavalla luottaa että siellä ei ole poliittisia eikä taloudellisia intressejä ettei olla siinä tilanteessa missä britanniassa ikävä kyllä ollaan kun siellä ollaan asteittain bbcn asemaa heikennetty että kun aloitat vaalikampanjan niin varaat ensimmäisenä lentoliput melbourneen australiaan ja käyt tapaamassa rupert murdochia ja pyytämässä tukea että jos voisi saada the sunista ja muista pikkuisen ymmärrystä näille meidän kannoillemme

jopa sanoma osakeyhtiö tai millä nimellä se nykyään onkaan jota pidettiin ennen täysin voittamattomana on tilanteessa että on valtaisat tappiot epäonnistuneista ulkomaan ostoksista ja osa kotimaan toimintoja on vaarassa enkä ole niin varma kuinka pitkään sekään pysyy luotettavasti suomalaisissa käsissä

eli jos me haluamme ylläpitää monipuolista kulttuuria monipuolista peiliä myös itsellemme ja erilaisia väyliä tulla julkisuuteen antaa tilaa myös kotimaan kulttuurin tekijöille riippumattomille ohjelmayhtiöille niin me tarvitsemme yleisradiota ja sen pitää olla eri välineissä esillä myös siinä nykyaikaisessa

jos aikaisemmilla vaalikausilla oli se sitten pääministeri kataisen hallitus tai pääministeri ahon hallitus on leikattu ei siitä seuraa se että voidaan leikata yhä uudelleen ja uudelleen samoista kohteista

todellakin kilpailua tarvitaan että me voimme lukea erilaisia uutisia että kaikki ei ole helsingin sanomain varassa vaan on myös yleisradio josta voi katsoa ja verrata ja sitten tulee tämä että kuka on luotettavin

hätäkeskus lovarganestilan päiväjärjestykseen kaislskahdeksasosia kuin myös rusty ottaa toisella taas uusia

se on aika kummallinen käsitys että jos kerran on tehty jotakin niin sitten sitä samaa tehdään lisäleikkauksina olosuhteissa joissa ne edelliset leikkaukset jäävät voimaan

ja olihan tämä hieno lopputulos tässä viimeisessä tutkimuksessa että yleisradio on tehnyt niin korkealaatuista uutistuotantoa että se on selkeästi luotettavin uutisvälitys

nämä nyt tehtävät leikkauksethan ovat moninkertaisia koska yhtään niistä leikkauksista joita viime vaalikaudella tehtiin kokoomusjohtoisessa hallituksessa ei nyt peruuteta

miksi me emme ole omistajina ylpeitä että meillä on tämmöinen yleisradioyhtiö tämmöinen porukka jotka ylläpitävät edelleenkin korkeita kuuntelija ja katsojalukuja erittäin suurta tyytyväisyyttä

yhtään niistä leikkauksista joita keskustan edustajat tai perussuomalaiset täällä ankarasti vastustivat viime vaalikaudella ei tämä hallitus peruuta vaan tekee siihen lisää

tässä on valtioneuvoston puolelta myös pyydetty puheenvuoroja

jos tehdään niin että kun ministeri rinne on tässä pitkään odottanut että hän voisi sanoa jotain valtiovarainministeriön näkökulmasta niin otetaan ministeri rinne ensin

siis todellakin nyt täytyy kuitenkin muistaa että kun puhutaan näistä kaupallisten vaikeuksista niin katsokaa vähän tarkemmin mistä nämä kaupallisten vaikeudet johtuvat

tämä sanoma osakeyhtiön puoli johtuu raskaasti epäonnistuneista ulkomaanostoksista raskaasti epäonnistuneista ulkomaanostoksista joista he asteittain pyrkivät eroon yli miljardin euron tappiot sieltä

tästä on tullut erittäin hyvä keskustelu ja tarpeellinen sellainen koska on tarvetta todellakin miettiä miten tämä ilmastonmuutos otetaan vastaan ja mitä voimme tehdä sen torjumiseksi

katsokaa mtvn puolelle mistä tulevat suuret tappiot sieltä

ne tulevat näistä maksu tv satsauksista ja sinne ostetuista erittäin kalliista muun muassa urheilulähetyksistä jotka ovat osoittautuneet kaupallisesti epäonnistuneiksi ja ilmeisesti johtivat myös toimitusjohtajan vaihtoon

kyllä mielestäni näyttö ilmastonmuutoksen olemassaolosta on harvinaisen kiistaton ja olisi edesvastuutonta jos olisimme toimettomina ja teeskentelisimme että tällaista ei ehkä ole olemassa sen takia että löytyy yksittäinen tiedemies joka asiasta on toista mieltä

arvoisa puhemies

kiitän ministeri pekkarista erinomaisen tärkeästä puheenvuorosta ja mahdollisuudesta vastata siihen

tämä prosessi on hoidettu ilmeisen tyylittömällä tavalla

mutta tämä on nyt vähän sama kuin jos olisi titanicin kannella ja aika moni varoittaa että edessä on jäävuoria ja sitten yksi huutaa että minä en näe mitään ja sen vuoksi ei tehtäisi mitään jatketaan vaan soittoa ja hauskanpitoa

nimittäin meidän erimielisyytemmehän tässä koskee sitä oliko järkevää poistaa työnantajan kelamaksu ja siirtää työnantajalle kuuluvia maksuja kotitalouksien maksettavaksi

ei ole kaikkia tämän alueellistamispäätöksen vaikutuksia selvitetty tätä on viety härkäpäisesti eteenpäin kustannukset näyttävät olevan paljon suuremmat kuin on arvioitu ja on tullut niin paljon tietoa että voi arvioida että myös tämä lääketurvallisuuspuoli asetetaan tässä kyseenalaiseksi

tästä on tämä erimielisyys olemassa ja totean että kyllähän teillekin ministeri pekkarinen taisi käydä niin kuin kelamaksua esittelevälle ministeri hyssälälle että te luitte tämän päätöksen helsingin sanomista kun ministeri katainen tammikuussa ilmoitti että nyt tämä maksu muuten poistuu

väistöliike muutosliike on tarpeen ja on paljon turvallisempaa tehdä se nyt sen sijaan että emme tee mitään ja annamme tämän ilmiön pahentua minkä tuloksena on sitten aivan valtaisat vaikutukset

pidän erittäin toivottavana että tämä olisi päätös jota oltaisiin vielä valmis uudelleen katsomaan kaiken tämän uuden informaation pohjalta

minä ihailen teitä ministeri pekkarinen siinä että te olette lojaalisti täällä puolustanut jopa tätä kelamaksun poistoa ja annan siitä kaikki pisteet mutta älkää laittako sitä meidän piikkiimme

olihan hallituksella kanttia peruuttaa myös tämä virheellinen eläkeikien nostopäätös joten toivon että tätä samaa kykyä kuunnella ympäröivän yhteiskunnan palautetta olisi tässäkin asiassa

kun katsoo sitten sitä mitä pelkästään täällä pohjoisessa on näköpiirissä esimerkiksi jääpeitteen ohenemisena niin kyllä se laittaa aika lailla miettimään asiaa

arvoisa puhemies

mitä tähän lähimmäisenrakkauskeskusteluun tulee niin haluan vain sanoa että joku tässä minusta tuntuu vähän huonolta opetukselta hallituksen toimesta kun me kaikki jaamme tietysti sen ajatuksen että pidämme toisistamme huolta

siellä pitää kannustaa ympäristöä säästävään toimintaan energian vähempään käyttöön ja kotitalouksien puolella sama juttu mutta ei niin että työnantajamaksut siirretään kotitalouksien maksettavaksi ja sitten tullaan tänne sanomaan että tämä on erityisen vihreä toimenpide

minusta tuntuu vaan huonolta että valtiovarainministeri tekee tästä poliittisen kysymyksen kun se todellinen mittari millä teitä mitataan ei ole tämä puhe vaan se mitä tekee teidän hallituksenne ja mitä te itse rahanjaossa teette

hoskonen tässä ajattelee mutta eihän tähän voida tehdä sellaista toimintalinjaa että kaikki mikä aiheuttaa päästöjä saman tien lopetetaan vaan täytyy toimia järkevällä tavalla

jos tehdään keskusteluosuus sillä tavalla että otetaan ensin ne puheenvuorot jotka liittyvät ministeri rädyn toimialaan ja sitten sen jälkeen ministeri huoviselle osoitetut

ensin tyhjennys ja tämän jälkeen sitten ne puheenvuoropyynnöt jotka ovat osoitettuja ministeri rädylle

me tiedämme että kivihiilen puolella on tilanne että tehdään erittäin isoa tutkimustyötä jotta kivihiilestä syntyvät päästöt saataisiin talteen

tiedämme että tällä alueella fortum on ihan edelläkävijöiden joukossa ja ruotsissa ottanut jo käyttöön kokeilumielessä tällaisen sähköntuotantolaitoksen jossa hiilidioksidipäästöt kivihiilestä otetaan talteen